yliopistoilla käydään yt neuvotteluja raiteet rapistuvat ja tämän hallituksen minihallitusneuvottelujen minitulos oli se että ei tehdä mitään

suomella ei ole varaa tähän

arvoisa herra puhemies

harri jaskari on varmaan hyvin tietoinen työnantajapuolen muun muassa rakennusalan työnantajapuolen isosta huolesta työpaikkojen suhteen

kun sanotte että kenenkään verorasitus ei tällä hetkellä kiristy niin kyllä tämän kirjan mukaan muun muassa lääkkeiden ja joukkoliikenteen arvonlisäveroa nostetaan tämän kirjan mukaan kunnat toimivat niin että kunnallisvero nousee sairaanhoitajat opettajat maksavat korkeampia veroja jnp

nämä huolet on esitetty sen jälkeen kun hallitus on ikään kuin ollut tuomassa näitä elvyttäviä esityksiään

sasi on hyvin ylimielistä kun te vaan täällä räksytätte oppositiolle

niitä ei ole räätälöity juurikaan tähän suhdannetilanteeseen

kyllä se huoli muun muassa eläinsuojelujärjestöillä tämän hallituksen linjauksia kohtaan oli todellinen ja nimenomaan tämän hallituksen linjauksia kohtaan kansalaisjärjestöt ottivat tämän kannanoton missä he sanoivat että suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi ja kaksi syytä tähän oli

toinen oli se että tämä eläinsuojelulainsäädännön valmistelu takkuaa ja huoli oli siitä tuleeko siitä kylliksi tiukka ja eettisesti oikeanlainen ja toinen oli tämä eläinsuojeluvaltuutetun virka joka nyt sitten kylmästi lakkautettiin

tämä ei voi olla oikein

yhteiskunnan sivistyneisyys mitataan myös sillä miten se pitää huolta heikoimmista ja niistä jotka eivät osaa puhua tai pysty puhumaan puolestaan ja silloin täytyy eduskunnassa tehdä näitä linjavalintoja

on hyvin tärkeää että vaalirahoituslainsäädäntömme on mahdollisimman avointa ja mahdollisimman tiukkaa ja tässähän me sosialidemokraatit olemme olleet hyvin vahvasti tätä vaatimassa ja aloitteellisia myös näihin uudistuksiin nähden

minä olen aina sanonut että se on myös suomalaisen maatalouden etu että eläimiä kohdellaan hyvin ja eettisesti koska ihmiset arvostavat entistä enemmän sitä että eläimiä kohdellaan hyvin

mutta haluan kuitenkin nostaa tässä pöydälle yhden epäkohdan mikä mielestäni nyt tähän jäi mikä siis jäi puuttumaan eli sen mukana puuttuu hyvin paljon tästä eli tämä kyseinen kampanjakatto

kun siellä kuitenkin toimikunnan enemmistö oli sitä mieltä että tämmöinen olisi hyvä siihen laittaa asiantuntijat puolsivat tätä kansainväliset käytännöt puoltaisivat tätä käsittääkseni britanniassa kanadassa ranskassa portugalissa italiassa on olemassa kampanjakatto ja myös alkuperäisen merkityksen vuoksi jotta pystyttäisiin estämään ne tilanteet että ei tule semmoisia kohtuuttoman suuria lahjoituksia kohtuuttoman suuria kampanjoita ja muita niin miksi ihmeessä tämä jäi pois

on ollut todella surullista seurata sitä mylläkkää minkä ministeri holmlund on päätöksillään aiheuttanut kun juuri viime kaudella asia saatettiin hyvään tilaan

eli minä kysyn ministeri brax teiltä miksi esimerkiksi te ja edustamanne vihreät eivät olleet tässä tiukempia koska mielestäni tähän jäi nyt selkeä iso paha aukko

sosialidemokraatit eivät hyväksy tätä nykyistä esitystä

näemme tämän isona ja vakavana asiana paitsi yleisesti turvallisuuden kannalta myös siksi että esimerkiksi kustannussäästöjä mitä tässä on uskottu saavutettavan ei todellisuudessa tule

sdp esittää omassa vaihtoehtobudjetissaan vastalauseessa selkeitä kirjauksia siitä että hätäkeskusuudistus palautetaan uuteen valmisteluun ja nykyiset hätäkeskukset säilytetään

toivomme todella tukea laajasti koska meille tämä ei ole puoluepoliittinen asia

kyllä minä sanon että kyllä minä siitä vastuun kannan ja kaikki me hallituksessa tietenkin yhteisesti näistä esityksistämme

me olemme nyt eduskunnassa ja eduskunta on esittänyt hallitukselle välikysymyksen jossa se kysyy aiotteko peruuttaa eläkeleikkauksen

tämä kielii syvästä ylimielisyydestä ja parlamentarismin halventamisesta

varmasti on ihan syytä todeta että on hyvä että meillä on viestintäministerinä ihminen joka ymmärtää tämän ylen julkisen palvelun tehtävän merkityksen ja sen että parlamentaarisesti näitä asioita on syytä viedä eteenpäin

arvoisa ministeri katainen jos teidän mielestänne oppositio ei tarvitse vastausta siihen peruutatteko päätöksenne niin kai edes sairaanhoitajat opettajat työmiehet työnaiset ympäri suomen jotka ovat olleet varsin huolissaan teidän päätöksestänne ansaitsevat sen vastauksen

varmasti tässä voin yhtyä edellisen ministerin kiurun kiitoksiin tässä yhteydessä ja omalta osaltani myös edustaja henrikssonin tavoin muistuttaa ja kiittää siitä että krista kiuru omana ministeriaikanaan muisti tämän parlamentaarisuuden ja vei kovalla työllä yle lakia näiden periaatteiden siivittämänä eteenpäin

mutta sen takia vielä pyysin yhden puheenvuoron olen monta jo käyttänyt tästä ylen asemasta mikä on todella tärkeä että täällähän tuli juuri ilmi keskustelussa myös se että yhteiskunnassa ei missään tapauksessa kannata pistää vastakkain sitä että meillä on hyvä toimiva yleisradio ja sitten kaupallisen median toimintaedellytyksiä

arvoisa herra puhemies

kyllä se toden totta on niin että mielestäni tämä hallitusneuvottelu toi asumispuolen osalta kyllä ihan tasan tarkkaan niin innostavan ratkaisun kuin se edustaja gustafssonin jalkapallopuhe täällä

ei kai siitä tässä salissa ole epäselvyyttä että totta kai meidän täytyy kantaa huolta siitä että viljelijä ja eläintenpitäjä voi hyvin

me elämme hyvin vaikeassa median murroksessa ja kaupallisellakin medialla on todella niin kuin olemme nähneet vaikeita aikoja isoja haasteita ja siksi myös yhteisesti meidän on kyettävä toimimaan niin että toimintaympäristö myös tällä kaupallisella medialla säilyy sellaisena että meillä kaiken kaikkiaan suomessa pystyy olemaan laadukas vahva monipuolinen moniarvoinen media ja tiedotusvälineet

ja minä olen vähän huolestunut puhemies tästä valmistelun hengestä jos se menee sellaiseksi että kun joku nostaa ääntä eläinten hyvinvoinnin puolesta niin heti tulkitaan että ollaan jollain tavalla viljelijää vastaan kun päinvastoin sanoin että hyvää eläintenpitoa arvostetaan

ministeri häkämies kyllä minun mielestäni seurantaryhmän kannanotot ovat yhtälö

tämä on todella kuten täällä todettiin jossain aikaisemmassa puheenvuorossa myös sananvapauden kannalta erittäin tärkeä asia kaikkinensa

sen verran ehkä vielä tähän edustaja satosen puheenvuoroon että me nimenomaan olemme katsoneet näillä esityksillämme tulevaisuuteen sillä tavalla mitä näiden hankkeiden yhteydessä voitaisiin tällä taseet töihin ajattelulla edistää muun muassa lapsille ja nuorille kirjastoja kouluja päiväkoteja ekologisin perustein digitaalisuutta edistäen ja niin että sitra itsekin voisi olla mukana tässä suunnittelu ja kehittämistyössä

me joudutamme asumisoikeusasuntojen rakentamista

mutta puhemies se huoli minkä toin oli se että kansalaisjärjestöt eläinsuojelusta muun muassa ovat sanoneet että tämän kehityksen myötä mitä hallitus nyt tekee suomi on ajautumassa eläinsuojelun takapajulaksi siksi koska eläinsuojeluvaltuutetun virka lakkautetaan lainsäädännön valmistelutyö takkuaa ja tästä on kysymys

me parannamme mahdollisuuksia muuttaa toimistotiloja asumiskäyttöön vuokra asunnoiksi

meillä lehdistöasiain neuvottelukunnan työ valmistui ja sen seurauksena nimitin selvitysmies tuomas harpfin käsittelemään sitten jatkotoimia mitä voisimme tehdä tässä haasteellisessa tilanteessa

he elävät ihan siinä samassa maailmassa missä tämä seurantaryhmä hetki sitten eli

olemme juuri laittamassa liikkeelle lausuntokierrokselle lyhyen korkotuen ja pitkänkin korkotuen ehtoja ollaan jo parannettu ja katsotaan vielä jatkossa paremmaksi kuin tänä päivänä ovat

eli me siihen perustuen näemme sen niin että tässä tilanteessa ei ole mitään järkeä lähteä nostamaan puolustusmäärärahoja

ja täytyypä sanoa sekin että taidettiin muistaa mainita tässä kyseisessä tiedotteessa muun muassa se että tämän hallituksen ohjelmasta puuttuvat tyystin eläinsuojelukirjaukset aivan toisin kuin edeltäjiensä

minusta se on sellainen tulevaisuusajatus ja minä toivon siinä suhteessa kuitenkin tämän keskustelun pohjalta avarakatseisuutta tässä tulevassa valiokuntakäsittelyssä että voitaisiin purkaa tätä kokonaisuutta käydä ehkä sitä historiaa läpi miten tämä peruspääoma on muodostunut ja sitä mitä olisi tehtävissä tämänkaltaisten seikkojen edistämiseksi

jaskari joka ei malttanut valitettavasti enää nyt olla salissa kovasti kävi keskustelua kysyen emmekö me esimerkiksi oppositiossa nyt sitten halua että meillä olisi uskottava puolustus

olen usein sanonut että ei tämä asuntopolitiikka pelkästään tietenkään hallituksen toimin parane vaan me tarvitsemme kaikki toimijat mukaan me tarvitsemme yhteistyötä ja tupo henkeä

eikö seurantaryhmä halunnut sitä todetessaan että joka tapauksessa tämä taso mikä määrärahoissa nyt on on riittävä

arvoisa puhemies

täällä kokoomuksen edustaja heinonen totesi että verottamalla ei mitään pelasteta ja minä olen ihan samaa mieltä että ei varmasti pelasteta ja siksi minä haluaisin kysyä teiltä edustaja heinonen miksi ihmeessä sitten te haluatte verottaa eläkkeensaajia enemmän kuin palkansaajia

mutta jäi tosiaan kuten mainitsin tuossa aiemmassa puheenvuorossa muutamia ihan harkinnan arvoisia esityksiä ja periaatteita hänen työssään vielä toteuttamatta

kun sitran arvokkaaseen työhön kuitenkin ihan oikein liitetään aina tätä tulevaisuusajattelua niin mielestäni tässäkin vaiheessa voisi olla kaiken kaikkiaan sen paikka

vielä eilen kun puhuimme siitä miksei hallitukselta riitä riittävästi rahaa kunnille turvaamaan sosiaalista turvallisuutta vanhusten hyvinvointia lasten koulutusta ed

uskon että niillä ratkaisuilla mitä on taas tehty liittyen tähän viisaaseen yhdyskuntarakenteeseen raideratkaisuihin niin pääkaupunkiseudulla kuin siellä tampereellakin ja muuten me edistämme viisasta yhdyskuntarakennetta me edistämme asuntotuotantoa rakennamme ihmisille koteja ehkäisemme asuinalueiden syrjäytymistä

eikö nyt olisi ihan hyvä mahdollisuus yhtyä siihen sosialidemokraattien vaateeseen että kevennetään niin pieni ja keskituloisen palkansaajan kuin pieni ja keskituloisen eläkkeensaajan verotusta kevennetään molempien verotusta tasapuolisesti

sillä tavalla myös yhdyn edustaja ihalaisen näkemyksiin siinä että tällaiset tietynlaiset megatrendien tunnistamiset ja esimerkiksi tämä kiertotalouden tiekartta tämänkaltaiset ovat myös niitä tulevaisuustehtäviä ja sitten voi olla että jotkut sellaiset asiat kuten vähän ehkä päivänpoliittisemmat kysymykset voisivat tässä tehtävänkuvassa olla hieman syrjemmällä

jaskari käytti täällä suunnattoman innokkaan puheenvuoron ja kysyi mikseivät kunnat tee rakenteellisia uudistuksia miksei muuteta toimintatapoja hänen mukaansa sen takia ei pidä kunnille antaa lisää rahaa

mikä ero

siihen on mahdollisuus ihan lähiaikoina näistä täällä eduskunnassa äänestetään ja toivon todella että tästä otetaan nyt koppia kaiken kaikkiaan

keskustelu päättyi

asia lähetettiin talousvaliokuntaan a

ja edustaja kankaanniemi kyllä minäkin luulen että jos nyt ne eläkkeensaajat siellä keski suomessa ja tuolla kuuntelevat tätä keskustelua niin kyllä he nimenomaan nyt teiltä haluavat kuulla mitä nappia te tulette painamaan tässä eläkkeensaajia koskevassa äänestyksessä

kyllä se vaan niin on varmasti jatkossakin että se juridisesti määrätään mikä on ennakkotapaus mikä ei eikä niin että kulloinkin jonkin värinen ministeri määrittelee näitä ennakkotapauksia

seitsemänkata kaks tyttö kuusitoista päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

miksi on päästetty rapistumaan nämä

minä en usko että tämä historiaosio jossa teillä on hivenen totuutta muunneltu eikä painoarvo sanalla hivenen kuitenkaan pelastaa teitä siltä tilanteelta että te joudutte ihan oikeasti vastaamaan näistä teoista

nehän olivat nyt vattin tutkimukset mitkä tästä budjetista olivat että siinä suhteessa halunne on sama edustaja tolppanen kuin mihin hallituksen budjettiesityskin nyt tähtää

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on

ensimmäisen käsittelylistalla päivystyksen viides asian käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintöä yhdeksi kato kaks tyttö kuusitoista

nyt ovat perussuomalaiset vallassa te pystytte tekemään

tällaiset ehdotukset ovat ehkä sellaisia tulevaisuuden ehdotuksia ja toivoisin myös näitä käsiteltävän ihan vakavasti tässä jatkotyössä ja työryhmän toimesta joka nyt on asetettu ja myös ministerin ja ministeriön toimesta koska kaikki varmasti myönnämme että se että turvaamme moniarvoisen tiedonvälityksen on kyllä tämän yhteiskunnan yksi iso peruspilari

ihan myöhästyneenä vastauspuheenvuorona taikka koska tässä ei vastauspuheenvuoroja saa niin haluan vielä kyllä sanoa näihin perussuomalaisten väitteisiin että tietenkin tämä maininta näistä kansaneläkkeen lapsilisämenojen määrärahoista on budjettitekniikkaa

minä olen kyllä äärimmäisen huolestunut ollut siitä että tuolla valkealassa joskus meinattiin ihan keskustan voimin tuhota äärimmäisen arvokas nuorisotalo mutta onneksi onneksi se pelastettiin ettekä pystyneet sitä sentään siellä valkealassa tuhoamaan

aivan kuten tässä todettiin kyllä minä toivoisin että te voisitte tähän lahjoitusvähennysasiaan liittyen nyt vielä vastata mitä mieltä olette sillä on hieman ristiriitaista ja hämmentävää että perussuomalaiset ovat hyväksyneet sellaisen mallin missä miljonääri saa suuremman edun suhteessa siihen tavalliseen maisteriin joka haluaa esimerkiksi tosiaan kotiyliopistoonsa vähän lahjoitusta antaa

lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

arvoisa puhemies

lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi

mutta sen sijaan tämän innoittamana kun mainitsit tämän niin tutkin vaihtoehtoina vielä näiden eläkkeiden osalta ja se on minusta tärkeää että täällä esitätte että nimenomaan tehdään selvitys taitetun indeksin korjaamiseksi

nimittäin aion tässä puheenvuorossa käydä läpi niin kulttuuriministeriön kuin ympäristöministeriön asumisen puolen asiat

tähänkään te ette esitä sitten lisää euroja

tässähän eletään aikoja kaiken kaikkiaan joka hallinnonalalla missä joudumme miettimään miten tässä vaikeassa taloustilanteessa onnistumme tekemään mahdollisimman viisaita päätöksiä politiikassa niin ettemme tulisi lyhytnäköisten säästöjen vuoksi viemään pohjaa monelta tärkeältä asialta

olette siis samalla linjalla kuin hallitus ja sinänsä tietenkin vastuullisella linjalla

oppositiolta voisi tulla räväkämpiäkin mutta hyvä näin että voidaan tässä mennä samaa tahtia eteenpäin

mutta pettymykseni oli hyvin suuri kun täällä jopa keskustan ryhmäpuheenvuorossa edustaja tiilikainen sanoi että kyllä se on niin väärin kun sosialidemokraatit jankuttavat siitä että arvonlisäveroa ei saa nostaa

mielestäni kulttuuri on alana sellainen että nimenomaisesti siellä varsin pienistä rahoista usein on kysymys kokonaisbudjettia kun ajatellaan mutta niillä pienillä rahoilla on mitä valtaisin mitä hienoin merkitys koko suomalaisessa yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

se on suurin tasavero ja te kannatatte sitä

halusin vielä ottaa puheenvuoron alleviivatakseni sitä mistä esimerkiksi sosialidemokraattien esityksessä on kysymys kun puhumme tästä solidaarisuusverosta

kulttuurin täytyy olla kaikkien oikeus

siksi näin että on hyvin tärkeää miettiä kuinka myös taloudellisesti vaikeina haastavina aikoina onnistumme tekemään sellaista politiikkaa että pystymme turvaamaan kulttuurin ja taiteen vahvan ja monipuolisen pohjan

me olemme nimittäin huolestuneita siitä että hallitus toisaalta kauniisti puhuu että nyt tässä solidaarisuusvero tulee ja samaan aikaan kun te laskette sitä rajaa niin te kuitenkin toimitte niin että teidän työtulovähennysmallinne on sellainen että tosiasiassa se johtaa hyvinkin isoilla tuloilla vielä tämmöiseen veronkevennykseen ja se kun tähän solidaarisuusveroon yhdistetään niin käy niin tämä on se mistä me olemme puhuneet kuunnelkaa että jo kansanedustajan tulotasolla ei makseta oikeasti solidaarisuusveroa ja se on minusta väärin ja se on silmänkääntötemppu ja siksi me olemme esittäneet oikeudenmukaisempaa mallia jossa yhteisvaikutuksiltaan meidän esityksessämme pieni ja keskituloinen maksavat vähemmän veroa mutta hyväosainen maksaa sitten vähän enemmän koska katsomme että se on oikeudenmukaista tässä tilanteessa

peltonen käsitteli hyvin omassa puheenvuorossaan tärkeitä asioita ja yksi minkä hän otti esille oli tämä kotitalousvähennys ja ongelma muun muassa tämän ekologisuuden suhteen

meillä oli täällä silloin kun arvoisa ministeri oli käymässä ihan oikeutetusti presidentin esittelyssä aika terävääkin keskustelua nimenomaan tästä kotitalousvähennyksestä

aiempina vuosina aina kun sosialidemokraatit ovat olleet hallituksessa on ollut yleinen käytäntö että silloin jos kesken vuotta työllisyysmäärärahat loppuvat tuodaan lisätalousarvio jossa paikataan ja otetaan tarvittava määrä näitä rahoja mukaan

minulla on kohta varsinainen puheenvuoro mutta haluan vastauspuheenvuorossani tarkastusvaliokunnan varajäsenen roolissa sanoa sen verran että mielestäni tämä puheenjohtajan puheenvuoro oli viisas

miten voimme edistää niitä asioita erilaisia tapoja millä joka ikinen ihminen pääsee kulttuurin ja taiteen ilosta osalliseksi